lopuksi haluan vielä kommentoida sivistysvaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan lausuntoja opiskelemisesta urheilu uran aikana

tällä puolella on otettu merkittäviä edistysaskelia viime vuosina urheiluakatemiajärjestelmän kautta ja se on tietenkin hyvin kannatettavaa

vielä sellainen pointti tähän loppuun että en itse näe mahdolliseksi enkä järkeväksi liittää yksilöurheilijoita tämän nykyisen järjestelmän piiriin sen vuoksi että kuten tässä aiemmin todettiin tapaturmariski on urheilussa suuri mutta siinä on erittäin suuret vaihtelut myös lajien väleillä ja tämän vakuutuksen hinta noudattaa tietysti riskikartoituksia

mitä tulee vielä vakuuttamiseen niin tällä hetkellä olympiakomitean tukiurheilijat ovat vakuutettuja tapaturman ja sairauden osalta mutta muut ovat sitten sen varassa että hoitavat sen asian itse tai eivät hoida

arvoisa puheenjohtaja

pääministerin sanoin kärkihankkeilla ei paikata leikkauksia

kärkihankkeeksi nostamisen yksi tavoite kuitenkin on asettaa erityispaineita näiden toimien toteuttamiselle

muutamaan kysymykseen täällä kommentoin

toisaalta on käynyt ilmi ja tiedän myös oman kokemukseni perusteella että tällä hetkellä on vaikea järjestää edes kaikille ekaluokkalaisille paikkaa aamu ja iltapäivätoiminnassa ja tämä että sallitaan korkeammat maksut helpottaa tätä tilannetta kunnissa

ja kuten me olemme tuossa mietinnössämme kiinnittäneet huomiota niin se ei ole optimaalista todellakaan että näin kerralla korotetaan näin suuri määrä mutta toisaalta korotuksia ei ole tehty kymmeneen vuoteen

toivottavasti jatkossa pystytään siihen että jos korotuksia tehdään ne tehdään pienemmissä erissä

itse näkisin kuitenkin että tulevina vuosina olisi erittäin tärkeää että osa tästä rahasta käytettäisiin myös liikunnallisen pedagogiikan edistämiseen jotta liikkuva koulu hankkeesta tulee osa pysyvää toimintatapaa peruskouluissa

ministeri puhuitte alueellisesta tasa arvosta mutta nyt esimerkiksi maahanmuuttajalapsia tulee joillekin paikkakunnille suhteessa paljon

tässä on kuitenkin kyse siitä että meillä on jatkossakin varaa säilyttää koulutusjärjestelmämme kulmakivet eli maksuton koulutus peruskoulusta korkeakouluun ja oikeus varhaiskasvatukseen kaikilla lapsilla

haluaisin myös kommentoida täällä muutamia edustaja kiurun esittämiä asioita rakenteellisista uudistuksista työurien pidentämisestä

jos toteutuksessa onnistutaan niin että liikkuvampi arki jää pysyväsi toimintatavaksi tulemme säästämään miljardeja terveys ja sosiaalimenoissa

on myönnettävä että koulutukseen tehtävät leikkaukset ovat vaikeita erityisesti kun puhutaan nuorista ja pienistä lapsista

mutta kysyisinkin ministeriltä

ollaanko myös tällä puolella vaikka siihen ei varsinaista kärkihanketta ole tekemässä myös varhaiskasvatuksen opetuksen koulutuksen uudistusta

me puhumme paljon täällä tutkimuksesta mutta siellä samaten mielestäni on erittäin tärkeää se että yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on laadukasta opetusta

ja vaikka yliopistoilla on oma autonomiansa niin toivoisin sinne myös ajatuksia siitä millä tavalla kehittäisimme opetusta myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa

en usko että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tai edes tulevaisuudessa on mahdollista mennä siihen että tästä palvelusta tulisi täysin maksuton ainakaan niin että kustannukset katettaisiin kunnilta tai valtiolta

sen sijaan erittäin kannatettavaa olisi se että palveluntarjoajat saisivat rahoitusta esimerkiksi yksityiseltä sektorilta tai myös kolmannen sektorin toimijat ottaisivat iltapäivätoiminnan vahvemmin osaksi omaa toimintakenttäänsä

koulujen aamu ja iltapäivätoiminta on todella arvokasta

sitä haluan myös itse korostaa

se on arvokasta lapsille mutta myös mahdollistaa sen että aikuiset voivat käydä täysipäiväisesti töissä

erittäin kannatettava asia mielestäni on se että yhtenäistä ohjeistusta maksujen perimättä jättämisestä ja esimerkiksi sisaralennuksista valmisteltaisiin kansallisesti

arvoisa puhemies

hyvä puhemies

nyt kun sitä maailmaa jolle tämä perusta luotiin ei ole enää olemassa on meidän tehtävämme ja meidän tärkein työmme luoda uudet perustukset sellaiset jotka soveltuvat tähän aikaan ja joiden rakentamiseen emme enää lainarahaa tarvitsisi

nykyisellä työllisyysasteella emme pysty rahoittamaan menojamme

rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi ja kilpailukyvyn ja luottamuksen palauttamiseksi kilpailukykypaketti on merkittävä askel mutta työpaikkojen syntymisessä vielä tärkeämpää on paikallisen sopimisen edistäminen

perusopetuksen laadun turvaaminen sekä kerhotoimintaan panostaminen ovat tärkeitä juuri nyt kun peruskoulu läpikäy suurta muutosta

toivoisin menolisäyksen painottuvan erityisesti etsivään nuorisotyöhön missä osaavat ruohonjuuritason toimijat tekevät merkittävää työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

arvoisa puhemies

vietimme juuri suomen itsenäisyyspäivää

suomi on edelleen yksi maailman rikkaimmista maista

meillä on lähes ilmainen terveydenhuolto meillä on kaikille ilmainen koulutus maailman parhaimmat neuvolat erittäin pieni lapsikuolleisuus ja korkea eliniän ennuste

pakko kommentoida edelliseen puheenvuoroon liittyen sen verran että tuli vain mieleeni että muillakin lääkäriammattikunnilla saattaa olla sellaisia asioita kuin tämä nyt käsillä oleva asia mihin ei välttämättä haluaisi ryhtyä kuin tässä nyt jo seiska sidonnassa on se ja ehkä tällöin kuitenkin tilanne on se että sitten hakeudutaan toisenlaisiin lääkärin tehtäviin

se että olemme nyt joutuneet rakenteellisen ongelman eteen ja samalla olemme laskusuhdanteessa antaa vain lisää perspektiiviä siihen miten hyvin asiat meillä oikeastaan ovat

raskauden keskeyttäminen on jo nyt vaikea asia ja suomen aborttilainsäädäntö on jo kansainvälisesti vertaillen tiukka

itselläni ei ole asiantuntemusta ottaa siihen kantaa mutta myös salissa istuneet lääkärit ovat käyttäneet puheenvuoroja joissa tästä ollaan huolissaan jo tällä hetkellä

se että vakaumus vaikuttaa raskauden keskeyttämiseen on mielestäni hyväksyttävää ainoastaan silloin kun kyse on raskaana olevan naisen omasta vakaumuksesta

kaikki odottavat äidit varmasti toivovat että kaikki olisi kunnossa

lähes kaikki terveydenhuollon ammattijärjestöt toteavat että terveydenhuollon henkilökunnan oikeus kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä voisi johtaa potilaan oikeuksien tai jopa terveyden vaarantamiseen

ensimmäinen on abortin muuttuminen entistä vaikeammaksi ja tuomittavammaksi toinen on alueellisen epätasa arvon lisääntyminen ja kolmas liittyy koulutukseen

jos aloite etenee eduskuntaan päätettäväksi tulen äänestämästä vas

kuten edustaja lauslahtikin edellä totesi tämä on kunnille kuitenkin vapaaehtoinen palvelu ja on todella hienoa että nykyään niin suuri osa kunnista tätä palvelua perheille ja lapsille tarjoaa ja toisaalta että valtio siihen myös porkkanan antaa

esimerkiksi meillä vantaalla jouduttiin kuitenkin tekemään päätös jossa aamu ja iltapäivätoiminnan ryhmäkokoja kasvatettiin kahdella lapsella jotta kaikki ensimmäisen luokan oppilaat mahtuisivat mukaan toimintaan

monessa toisessa kunnassa saattaa taas olla tilanne jossa nykyisellä maksimimaksullakaan ei pystytä kattamaan pienen lapsiryhmän kustannuksia ja täten järjestämään toimintaa jolloin kaikki lapset jäävät toiminnan ulkopuolelle

on totta että jos korotukset otetaan täysimääräisinä käyttöön on kustannusvaikutus suuri erityisesti perheille joissa on monta lasta

kannatan myös erittäin vahvasti edustaja lauslahden esittämää ajatusta siitä että me ajattelemme tätä asiaa laajasti ja otamme palveluntarjoajat laajasti käyttöön ja pohdimme yhdessä miten saisimme aamu ja iltapäivätoiminnasta entistä laajempaa

toteaisin että täällä hallituksen esityksen perusteluosassa jossa puhutaan eri tahojen antamista lausunnoista muun muassa kuntaliitto toteaa lausunnossaan että huomioiden aiemmin tehdyt aukioloaikojen laajennukset ja niistä seuranneet vaikutukset ei aukioloaikojen nyt esitetyn vapautumisen voi odottaa aiheuttavan olennaisia vaikutuksia

lasten vuorohoidon tarve ei merkittävästi lisääntynyt aiemmankaan muutoksen jälkeen

täällä on muitakin lausujia jotka ovat todenneet samasta asiasta ja sitä arvioidaan myös muualla tässä hallituksen esityksessä

sitten tähän huoleen siitä että tässä oltaisiin yhtä toimialaa jollain tavalla suosimassa mielestäni se on hiukan erikoinen

on todella paljon toimialoja joilla vuorotyö on täysin arkipäivää ja tämähän ei välttämättä johda siihen että kaupat ovat auki entistä enemmän jos puhutaan yleisellä tasolla vaan tämä mahdollistaa sen tarvittaessa

nyt käsiteltävät toimet ovat merkittävä askel suuntaan jossa työllisyydelle annetaan mahdollisuus kasvaa

hyvä puhemies

näillä aloilla lisät muodostavat huomattavan osan palkasta

hallituksen päätös tasata vanhemmuuden kustannuksia on oikea askel tasa arvoisen työelämän edistämiseksi ja tulee edistämään naisten työmarkkina asemaa sekä helpottamaan yrittäjän taakkaa naisvaltaisilla aloilla

arvoisa puhemies

kukaan ei halua ehdoin tahdoin heikentää tärkeää työtä tekevien julkisen sektorin työntekijöiden kuten lastentarhanopettajien poliisien tai hoitoalalla työskentelevien asemaa

hyvä puhemies

hallitus on lähtenyt reippaasti uudistusten tielle

lopuksi vielä haluaisin todeta ettei se ettei tähän mennessä tehdyillä toimilla ole onnistuttu kääntämään työllisyyttä nousuun ja taloutta kasvuun tarkoita sitä ettei nyt pidä toimia

kiitos

haluan nyt vielä tässä korostaa että täällä ei ainakaan tältä puolelta salia ole kertaakaan otettu sitä asiaa esiin tänään että maksullisuutta oltaisiin laajentamassa suomalaisiin opiskelijoihin ja toivon että voimme siitä olla tässä salissa yksimielisiä

itse näen tämän kuitenkin mahdollisuutena yliopistoille ja ammattikorkeakouluille toisaalta laajentaa rahoituspohjaansa ja toisaalta kansainvälistyä aidosti kansainvälistyä koulutusmarkkinoille

haluaisin tuoda esiin myös sen että tätä meidän hyväksymäämme mallia sivistysvaliokunnankin hyväksymää hallituksen esitystä ei voi suoraan verrata ruotsin tai tanskan tilanteeseen kuten aiemmin on tuotu esiin

esimerkiksi ruotsissa perityt maksut käytännössä vastaavat sitä koulutuksen täyttä kustannusta kun taas meillä nyt on asetettu minimi ja sitten jää korkeakoulujen ja yliopistojen harkittavaksi minkä suuruisena maksut peritään

täytyy sanoa että ainakin meillä kuultiin paljon eri tahoja ja näin on tehty myös ministeriössä kun tätä opintotukiratkaisua pohdittiin

se näkyy kyllä mielestäni erittäin selvästi tässä nyt esitetyssä ratkaisussa ja uskon että näin tullaan tekemään myös tämän asumistuen osalta

uskon että tässäkin kysymyksessä kun puhutaan siitä että syrjäytyminen on kasvanut meidän yhteiskunnassamme ovat erittäin tärkeässä asemassa opettajat